minulla ei sinällänsä kuopiota vastaan kyllä sen kummallisemmin mitään ole mutta kun ottaa huomioon että tämän työryhmän alkuperäinen ehdotus oli että kuitenkin toinen oikeuslaitos olisi näistä jäänyt kouvolaan niin se olisi ollut tässä yhteydessä erittäin paljon parempi ratkaisu kuin se mikä tässä nyt on käsittelyssä

nämä oli ne jotka ehdin poimimaan pääministerin puheesta äsken

kyllä talousvaliokunnassa varmaan sitten katsotaan että meidän kaikkien yhteinen tahtotila tältä osin myöskin lainsäädännön kautta toteutuu

kun tämä uudistus nyt saatiin opposition tuella hyvään malliin antoi se hallitukselle tiettyä pelivaraa valtiontalouden sopeutuksen suhteen

sähkön ja yleensäkin energian ollessa välttämättömyyshyödyke on perusteltua että energiayhtiöt olisivat mahdollisuuksien mukaan kunnan määräämisvallassa sekä kuntalaisten omistuksessa

tiedotteessa kerrotaan että budjetissa vahvistetaan ostovoimaa

sama asia pätee myös vesilaitoksiin

kehyskaudella toteutetaan myös meri ja ilmapuolustuksen strategisia suorituskykyhankkeita joissa uudistetaan kalustoa ja varmistetaan puolustusvoimiemme toimintakyky

hetemäen asiantuntijaryhmä ehdotti sopeutuksen tasaista jaksottamista kolmelle vuodelle ja kansainvälinen valuuttarahasto imf taas suositteli talouskasvun paranemisen myötä pikkuhiljaa kiristyvää sopeutusta

työn alla on toisen ja korkea asteen opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin mikä helpottaisi suurissa kaupungeissa asuvien opiskelijoiden toimeentuloa merkittävästi

hallituksen puoliväliriihessä tekemä sähkön hinnan korotus on haitallinen kaikille kotitalouksille

talouskasvun ennustetaan olevan vielä lähivuosinakin hyvin heikkoa ja krimin tilanteen takia voivat nykyisetkin ennusteet olla ylioptimistisia

vastaavasti tulojen perusteella takaisin perittävän opintotuen korotus puolitetaan ja vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvien täysi ikäisten opiskelijoiden opintorahaan poistuu

hallituksen voimakkaan etupainotteinen leikkaus ja veronkorotuspolitiikka tulee takuulla tuhoamaan ne pienoisetkin kasvun versot

sähkön jakeluvarmuuteen samoin kuin hintaan tulee kiinnittää huomiota osana maamme huoltovarmuutta

oletamme että hallitus julkaisee pikaisesti vattin laskelmat budjetin vaikutuksesta ostovoimaan tai myöntää nöyrästi luvanneensa tiedotteessaan liikaa

yleensäkin maamme energiapolitiikkaan tulisi saada poukkoilevan päätöksenteon sijaan yli vaalikausien kestävää ennakoitavuutta

viimeistään nyt olisi pitänyt aloittaa energiapolitiikkamme rakenneuudistus

kyllähän se käytännössä tarkoittaisi sitä että jos sitran pääomista puolet leikattaisiin pois niin se vaikuttaisi siihen minkälaiset toimintamenot sitralla olisi käytettävissä

lopetetaan nykyinen lähinnä venäläisiä hyödyttävä energiapolitiikan teko ja otetaan tavoitteeksi kohtuuhintainen ja kotimainen energia

pidän erittäin tärkeänä sitä että sitra on jatkossakin puolueeton tutkimuslaitos kokeilukulttuuria edistävä uusia toimintatapoja tuova en mä pidä niku sitoi

ener giantuotannon kotimaisuusasteen nostamisella voidaan edistää maamme talouskasvua ja saada aikaan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

en pidä siitä ajatuksesta että jos eduskunta ei ole tyytyväinen joihinkin sitran esityksiin niin sitten käytetään tämmöistä korttia että vähän rangaistusluontoisestikin otetaan ja leikataan sitten pääomasta pois

pääministeri stubb olette toistuvasti korostanut uutta tapaanne tehdä politiikkaa jonka olette sanonut tarkoittavan avoimuutta suoruutta vilpittömyyttä

autoveron lasku toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti mikä on omiaan edistämään autokantamme uudistumista ja lisäämään liikenneturvallisuutta sekä vähentämään liikenteen aiheuttamia ilmastopäästöjä

arvoisa puhemies

samoin hallituksen olisi pitänyt ottaa loppukautensa kärkihankkeeksi lupabyrokratiamme ketteröittäminen jotteivät järkevät investoinnit enää seisoisi pahimmassa tapauksessa vuosia lupa ja valitusprosessien takia

mutta nyt ollaan sellaisessa tilanteessa että tuulivoimalle jatkossakin annetaan tukea sille voimalle jota rakennetaan

en minäkään allekirjoita ihan kaikkea sitran toimintaa mutta ei tämän puolelle minun mielestäni saisi tämä keskustelu valua missään vaiheessa

arvoisa puhemies

nyt tehtävät päätökset eivät ole helppoja mutta niillä turvataan maamme kilpailukyky työpaikat ja myös luodaan uusia työpaikkoja tulevaisuudessa

tästä tulee sellainen että tämä on aika erikoinen tilanne suomessa että suomen tuulivoimahankkeet on tällä hetkellä euroopan paras pääomasijoituskohde

kysymys kuitenkin kuuluu

vaikka olemme sopeutuksen kokonaismäärästä suurin piirtein yhtä mieltä hallituksen kanssa olemme sopeutuskeinoista monessa kohtaa täysin eri linjoilla

onko suomen aina järkevää asettaa tavoitteitaan suuremmiksi kuin eu vaatii

perussuomalaiset kannattavat julkisen talouden suunnitelman hyväksymist

hyvinä huonoina esimerkkeinä tästä mainittakoon muiden muassa durbanin ilmastokokouksen päätökset joissa metsistämme tuli nielujen sijasta päästökohteita

lapsiperheet eläkeläiset ja työttömät

tätä tukipolitiikkaa voidaan ainakin muuttaa niitten hankkeitten osalta joita ei ole vielä rakennettu

tavoiteltu rakenteellisen työttömyyden aleneminen ei myöskään ole toteutumassa ilman uusia toimia

tästä huolimatta riihessä ei kerrottu merkittävistä uudistuksista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

kaiken lisäksi samaan aikaan kun leikkaatte sosiaaliturvaamme suomesta virtaa miljoonia euroja eri sosiaalitukia ulkomaille joissakin tapauksessa jopa henkilöille jotka eivät koskaan ole suomessa edes asuneet saati maksaneet tänne veroja

kotimainen energiatuotanto tarjoaa jo nyt useita tuhansia pysyviä työpaikkoja jotka osaltaan pitävät maaseutua elinvoimaisena ja asuttuna

arvoisa puhemies

mitä riihessä olisi sitten pitänyt päättää

esimerkiksi saksassa englannissa ja hollannissa hallitukset ovat vaatineet viime aikoina tähän eu hulluuteen äänekkäästi muutosta ja miettivät samalla kuumeisesti ongelmaan myös kansallisia ratkaisuja

toiseksi

mutta taas kerran kun pitäisi ajaa suomen etua eussa istuu kataisen hallitus tumput suorina ja hiirenhiljaa

energiapolitiikkamme tarvitsee pikaista rakenteellista uudistusta

nyt jos koskaan on korkea aika lopettaa lähinnä venäläisiä hyödyttävän energiapolitiikan tekeminen ja ottaa tavoitteeksi kohtuuhintainen ja kotimainen energia

myös autoilijat saavat perinteiseen tapaan lisää verotaakkaa niskaansa

energiantuotannon kotimaisuusasteen nostaminen parantaa huoltovarmuuttamme ja saa aikaan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

nämä tuki ja veropäätökset ovat merkittävästi heikentäneet kotimaisen energian kilpailukykyä kivihiileen nähden ja johtaneet tuontienergian maahantuontiin

meillä on virastojen yhteistyö niin kuin avit ja te keskukset ja monen muunkin organisaation välinen yhteistyö etelä savon pohjois savon ja pohjois karjalan kanssa ja myöskin tämä edunvalvonta tapahtuu enemmän sinne suuntaan kuin etelä savosta tuonne kymiin päin

korkea energiaverotus taas heikentää energiaintensiivisen vientisektorin kilpailukykyä ja kurittaa ennen kaikkea pienituloista kansanosaa

arvoisa puhemies

vastaan edustaja kauman tekemään kysymykseen siitä vastustanko jonkun tietyn maan omistuksia

on myös otettava huomioon että saksalla luovuttuaan ydinvoimasta on suuri intressi pitää kivihiilen päästökauppahintaa matalalla ja siihen se vahvana eu maana varmasti pystyy

on toteutettava ehdottamamme rakenteellinen uudistus kehitysapuun joka säästäisi valtion rahoja satoja miljoonia euroja

perussuomalaiset ei vastusta

kun luodaan tämmöinen keinotekoinen iso vaalipiiri mikä nyt sitten tulee etelä savon ja kymin yhdistämisestä niin onhan se aika absurdi tilanne että heinäveteläinen ehdokas käy jatkossa pitämässä kotkassa vaalitilaisuuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos teemme esimerkiksi edellä mainittuja kunnianhimoisia rakenteellisia uudistuksia meillä on mahdollisuus investoida tulevaisuuteen ja tehdä elvyttävämpää finanssipolitiikkaa

voidaan myös odottaa että hyväksyntä turvetta kohtaan kasvaa entisestään jos ja kun ympäristöasioista huolehditaan asianmukaisella tavalla niin kuin tänä päivänä jo tehdäänkin

kannatamme sitä että heikosti tuottavia ei strategisia omistuksia myydään esimerkiksi tiehankkeiden rahoittamiseksi tai kasvurahastojen pääomittamiseksi

budjettiesityksessä peruttiin osa kehyksissä päätetystä leikkauksista tienpitoon ja lisättiin muutama miljoona erinäisiin infraprojekteihin

tämä on erinomainen lähtökohta entisestään hälventämään niitä mahdollisia epäluuloja mitä kyseessä olevaan sektoriin vielä mahdollisesti liittyy

kun täällä on tullut esille se että se on varma ja hyvä tuotto niin kuin ministeri haavistokin sanoo että tasainen tuotto niin kyllä se on niin että joillain sähköyhtiöillä se näin on ja toisilla ei

arvoisa puhemies

rahoitus järjestyisi esimerkiksi jo päätettyjen valtion omaisuuden myyntitulojen käyttämisellä kokonaisuudessaan uutta kasvua tukeviin investointeihin ja ottamalla käyttöön edellä mainittu perussuomalaisten kehitysapurahasto

tuulivoimalla tuotettua energiaa kehitetään tariffin avulla ja tuulienergia onkin nostanut osuuttaan

tämä on niin eriarvoistava tämä sähkömarkkinalaki koska se on säännelty markkina mutta taas toisaalta pakottaa tekemään investointeja pakottaa kaapeloimaan käytännössä pakottaa kaapeloimaan sähköverkkoa maahan joissain sähköyhtiöissä isoja alueita ja tämä on myöskin fortumin ongelma

tuki kuitenkin vääristää markkinoita

ministeri täällä luetteli niitä veroja joihin ihmiset voivat itse vaikuttaa

perussuomalaiset toivovat että keskusteluyhteyttä eri ministeriöiden välillä parannetaan maamme energia ja ilmastopolitiikan päätöksenteossa

miten polttoaineveroihin voi vaikuttaa henkilö joka asuu tuolla kauempana maaseudulla josta on viety posti julkinen liikenne terveyspalvelut ja kaikki lukuisat muutkin palvelut työpaikat

kestävyysvaje ei tällä tempulla parane vaan heikkenee miljarditolkulla

suomella on ilmastosektorilla pitkällä aikavälillä paljonkin vielä annettavaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aikooko valtio säilyttää omistuksensa kyseisessä yhtiössä

kataisen hallitus on epäonnistunut